nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

minä uskon että tähän löytyy joku syy joku selitys järjellistä ymmärrettävää en ole kuitenkaan tähän saakka julkisuudessa vielä kuullut

puuta pienistä rahoista ja jos tuoda esille se kokonaisuus että tavallaan ympäristöajattelu se että pääresurssitehokkuus se että saadaan vähemmästä irti enemmän ja se että pystytä vähentää tiukasti päästyä luoda uudenlaista talouden kilpailukyvyn logiikkaa niin sen merkitys yhteiskunnassa voimakkaasti suurempi pusersi budjettiosuus mikä ympäristöministeriä

erittäin todennäköisesti jos nämä investoinnit toteutuvat niin kuin hallitus esittää niin suomesta rakennettaisiin jostakin porkkalan luota lisäksi meriyhteys tuonne tukholman eteläpuolelle nimenomaan tätä vientiä varten ja joskus tuontiakin varten sieltä tänne päin

yksi näistä on kuntien rakennuttamien tai toteutta mien yrityksille tarkoitettujen toimitilojen tuki mahdollisuus yritystukien käyttämiseen

ei varmaan tarvitse kovin paljon lisätä energiatukia kun te olette muuttanut lainsäädäntöä sillä tavalla ettei kannata investoida suomalaiseen energiaan tällä hetkellä koska kivihiilestä on tullut tavattoman edullinen näihin puuhun ja turpeeseen verrattuna

me puhumme täällä pöytäkirjoihin ja uskomme ja luotamme että ministerit niitä käyvät joku kerta läpi tai ministeriöt niitä käyvät joku kerta läpi

arvoisa puhemies

toinen yllättävä asia johon äsken jo tuossa debatissa vähän viittasinkin on sitten kun on lähdetty uudistamaan tähän tapaan se marssijärjestys millä asiaa viedään eteenpäin

näissä oloissa on kyllä aivan käsittämätöntä että suomi todellakin on iskenyt päähän kotimaista bioenergiaa ja tuo meille hiiltä

meillä islannissa on valtaosa kunnista ja valtaosa mut monet kunnat pystyy tämän asian todeksi suomessa monissa kunnissa toimivat yritykset pystyvät tämän asian hoitamaan ilman että siinä tarvitaan kuntaa mukana

mutta minä voin kohtuullisen kokemuksen perusteella sanoa senkin puolen että ei niitä nyt kovin tarkasti läpi käydä ei niille nyt kovin suurta painoarvoa lopultakaan jää

silloin kun kotimaahan investoidaan tietysti suomalaiset kuluttajat viime kädessä maksavat sen mutta silloin kun viedään ulos niin silloin yleensä lähettäjämaa ja vastaanottajamaa maksavat puolet kuitenkin niin että niistä joudutaan aina erikseen sopimaan

puoli miljardia on hiililasku

ensimmäisenä valmistellaan joukko osastoratkaisu jonka sen valmistelun vasta aivan loppusuoralla tämmöinen jollakin tavalla parlamentaarista tatsia kosketuspintaa oleva joukko pääsee mukaan mutta hyvin ohuesti sekin sitten tässä vaiheessa

kun siitä päätetään arvoisa puhemies haluan vielä täsmentää että siinä asiassa keskusta tulee sitten olemaan hallituksen esityksen takana

toki iso osa näistä asioista tierahoista menee muiden ministeriöiden kautta elikkä läpäisyperiaate ympäristönsuojelussa äärimmäisen tärkeää se että yhteistyössä maa ja metsätalousministeriön kanssa varmistetaan kestävä ewine kuormitusta vähentävää maatalous tukipolitiikan uudistus jakaa myös myös viljelijöiden viljelijöiden etu ja se että yhteistyössä ja penin kanssa tehdään sellaista energiapolitiikkaa jossa joissa uusiutuvaa energiaa uudesta energia ja kannustetaan siirtymään sinne luodaan uusia työpaikkoja suomalaisille ja tässä ei sidota edes tie mattila ja huhuihin siitä joka kuuluu ministeri häkämiehen vastuulle se miten tuo

mitä kauemmas maantieteellisesti noustaan suomen kartalla ylöspäin sitä useammin tulee vastaan tilanne että eivät ne yritykset jotka sinne katsahtavat jotka odottavat että siellä julkinen valta on jotenkin mukana vähän enemmän kuin espoossa tai vantaalla eivät ne yritykset siellä niinku nuorta samalla ei ole hyvin lähelle edellytykset siellä lähde siitä että heidän pitää itsensä siellä investoida näihin toimitiloihin vaan ne odottavat sitä että kunta on jollakin tavalla mukana niissä toimitilakysymyksissä

arvoisa puhemies

sen seurauksena mitä vuoden alusta toteutettiin

me olemme niissä mukana me kannamme kohtuudella oman vastuumme mutta emme tee sitä niin että me panemme näitä tällä hetkellä vielä ympäri maakuntia tarvittavia toimistoja kiinni

tällä tiellä jatkaen vuodesta toiseen uusia paketteja kreikalle osoittaen kyllä se kreikka sillä tavalla pysyy vaikka se on talouden rakenteeltaan totaalisesti erilainen kuin saksa tai suomi jos me jaksamme sitä tavallaan roikottaa täällä euroalueella

olen kuunnellut tänä iltana tuolta työhuoneestani monta erinomaista puheenvuoroa niin kuin edustaja suutarin edellä jopa linjallisestikin sisällönkin puolesta ja esitystavaltaan molemmissa suhteissa se oli ihan hyvä puheenvuoro

mitä tulee vientiin siinä uusiin aloihin viennin romahtamiseen no sitähän kai se maailmanlaajuinen kriisi on

mitä vielä tulee siihen kuinka paljon sillä kapasiteetilla mikä nyt syntyisi suomeen voidaan tuottaa sähköä niin kieltämättä sillä voidaan tuottaa enemmän sähköä kuin se vuoden aikainen sähkön kulutus suomessa on

minä olen maallikko tässä teitä on erittäin paljon asiantuntijoita näissä asioissa minä en ole asiantuntija mutta siitä huolimatta tuntuu sen verran ymmärrän ja osaan erittäin oudolta että tämä joukko osasto ratkaistaan sen omalla logiikalla ensiksi joka se ratkaisu välttämättä vaikuttaa ja heijastaa vaikutuksensa paljossa siihen miten sitten se muu lopputyö se varsinainen iso asia ratkaistaan tämän jälkeen

mutta tämän halusin sanoa ja vähän pohdiskella nyt sitten sitä voisiko tätä juttua jotenkin kehittää myös ajatellen parlamentarismin ideaa sitä että siinä on hallitus vastaan oppositio oppositio vastaan hallitus ihan oikein

mutta nyt kannattaa muistaa että vuoden eri kuukausien aikaan kulutus on erilainen niin että vaikka tämä kaikki kapasiteetti toistamiseen aiemmin iltapäivällä kerroin saman vaikka tämä kaikki kapasiteetti toteutetaan tämänkin jälkeen meillä on useita viikkoja talvella ja myöhäissyksyllä jolloin meillä oleva sähköteho ei riitä sen kysynnän turvaamiseen

hän konsultoi minua ja minun virkamiehiäni ja me yhdessä teemme ne esitykset jotka sitten aikanaan toimitan koko muun hallituksen yhteisesti käsiteltäväksi

täällä sitten toivotaan kuitenkin että niillä olisi voimia tehdä niin raju sisäinen devalvaatio ja sitten sanotaan jopa ministeri sanoi että ulkoinen devalvaatio ei onnistu sen takia että sillä ei ole paljon vientiä

ei niin että oppositiolla jos se on hirveän paljon pienempi on sama määrä ikään kuin sijaa niissä tärkeissä keskusteluissa kuin hallituspuolueilla mutta niin että kumminkin esimerkiksi nämä ajan käytöt olisivat suurin piirtein balansissa sitä kyllä totisesti toivon

sisuuusiutuvaa energiaa niin valtaosinhan uusiutuvan energian tukipaketti joka viime hallituskaudella hyväksyttiin edelleen voimassa ja jo sinällään siitä että turpeen verotusta kiristetään niin vaikka puun puolella jonkun verran joudutaan tukia pienentämään suhteessa turpeeseen se kilpailu säilyy säilyy vähintään samalla tasolla mutta on tärkeää varmistaa että ette hiilen osuutta voidaan nopeasti vähentää energiapaletissa tästä me käydään keskusteluja hallituksen sisällä mitkä muut ohjauskeinot sitten

luulen ja pelkään että se johtaa siihen niin kuin monet asiantuntijatkin sanovat että yritysten hakeutuminen tuonne vähän nyt korkeammalle suomessa sanoisiko näin se hakeutumishalukkuus investointihalukkuus siellä kyllä jonkun verran vähenee

mitä tulee viennin edistämiseen ja uusiin aloihin kyllä me olemme tehneet erittäin merkittäviä avauksia ja muu maailma kyllä vähän aivasteleekin miten edetään esimerkiksi cleantechissä

kaikkien tuntemat hyvät uutiset ensiksi

tässä mielessä joku voi sanoa että tämähän ei ole riittävästikään ja joku toinen voi sanoa niin kuin te sanotte että tässä vuoden aikaan kyetään tuottamaan enemmän kuin täällä kulutetaan

ja se viennin kilpailukyky syntyy vain siitä että sen kustannukset laskevat tasolle jolla tasolla se pystyy aidon kilpailukyvyn saavuttamaan ja sitä kautta sitten vähitellen viemään myöskin tavaraa ulkomaille

otetaan esimerkiksi tämä iltapäivä

eli korontasaussopimus tarkoittaa sitä että yritys itse hankkii avustajansa kautta rahoituksen jostakin ja valtio tulee mukaan ja ottaa kannettavakseen sen vastuun mikä korkomuutoksen seurauksena saattaa olla

minä annan erittäin suuren arvon sille että kun valiokunnassa oli kuultavana entinen pohjois karjalan maakuntajohtaja entinen työministeri tarja cronberg hänkin juuri sen kokemuksen perusteella mikä pohjoiskarjalaisen elinkeinoelämän kannalta hänellä on ja minkä työministerinä kerkesi saada asettui tukemaan nykyisen järjestelmän säilyttämistä näiltä osin eikä pitänyt hyvänä sitä muutosta mitä tässä nyt esitetään

minä uskon ministerin vakuutteluihin näin on eikä ole hetkenkään syytä epäillä niin vahva tämmöinen koko kansan tuki tällä ajattelulla on

tullakseen voimaan eduskunnan hyväksymällä tavalla tämä laki edellyttää sitä että tämä sopimus ratifioidaan niiden lähinnä oecd maiden toimesta jotka ovat tämän pariisin sopimuksen osapuolia

ne uusiutuva energia edistänyt ja siinä auttamisilmastolaki jolla pyritään esimerkiks ohjaamaan julkisia hankintoja huomioimaan näitä asioita yhä enemmän ja se että läpäistä koko yhteiskunnassamme sieltä kulutuskysynnän muuttamisen kautta sitä että millä tavoin energia tuote tai minkälaisia

jos tässä sanotaan jes jos ollaan sitä mieltä että koko kansan armeija niin minä olen ymmärtänyt että siitä seuraa erittäin vahvasti se että silloin puolustus voimailija jai jai ja

näin suurin piirtein on tapahtumassa

kuitenkin se kasvuvauhti missä nyt olemme on liian hidas varsinkin jos se hidastuu niin kuin valtiovarainministeriön muutama päivä sitten julkistamassa raportissa ennustellaan

jos nämä summeeraa sen keskustelun varsinaisen ydinajan jolloin hallitus ja oppositio käyvät oikeata debattia katsoo ne puheenvuorot ja niihin käytetyn ajan eivät ne arvoisa puhemies ole balanssissa

karpela että ed

herää nimenomaan puolustusvoimain toimintaidean täytyy tukeutua vahvasti tämän alueellisen maanpuolustuksen tukijalkaan

kaltiokumpu hivenen eri näkökulmasta kysyivät samaa asiaa ensinnäkin saattaa olla että nyt minä en ole ajan tasalla mutta ymmärtääkseni jos teet kotitalousremontin muutat öljystä öljylle et voi saada tätä tukea

eli vaikka nämä kaikki kaatuisivat vaikka nämä pankit jotka ovat rahoittaneet kreikkaa eivät saisi senttiäkään sieltä vaikka eivät saisi senttiäkään sieltä niin halutessaan saksa ja ranska pystyvät taatusti ne muutamat miljoonat tai miljardit osoittamaan noille pankeille niin että yhdenkään pankin ei tarvitse mennä sen seurauksena nurin

meillä on joukko sellaisia yrityksiä tiettyjä toimialoja ja niillä toimialoilla yrityksiä joilla menee hyvin erityisesti silloin jos ne vievät tuonne kauas aasiaan

kun nykyinen järjestelmä pitää sisällään erillisen kyläkaupan tuen ei hallitus sitä kokonaan tästä pois heitä vaan sen tuen mahdollisuus yhdistetään tähän kehittämisavustukseen

greene on ensisijaisesti kuntien omia hankkeitaan valtion mukanaoloa näissä hankkeissa on kuitenkin pidetty tärkeänä ja erityisesti kuntarajat ylittävissä hankkeissa koska ne usein saa enemmän potkua sillä valtio mukana ja on totta että näillä määrärahoilla nyt vaikka lisäystä tulin ei kovinkaan paljon uusia hankkeita voida aloittaa mutta mutta nämä hankkeet on kokonaisuudessaan mediajätehuollon kannalta tärkeitä erityisesti asian yhteyteen liittyisivät rakennetaan vaikka uusia jätevedenpuhdistamoita joilla ja joilla on parempi puhdistus uudistusarvo vaikka se millä voimaloille ja tai taitpuhdistamolaitoksilla ja näin ollen näin ollen erä ja nämä siirtoviemärihankkeetoselasiat edelleenkin valtio on syytä pitää paletissaan niitten määrärahojen huittisentamaan

minun täytyy varmistaa se ei niin vähän muutakin model varmistaisee mutta jos ei ole näin kuin tässä sanon niin sitten teen kaikkeni että mahdollisimman nopeasti säädökset muutetaan

mutta saman aikaan meillä on paljon sellaisia yrityksiä ja suorastaan toimialoja jotka vieläkään eivät ole päässeet tähän orastavaan kasvuun

ja kun sille kehittämisavustukselle on hirveän monta muutakin kysyjää käytännössä saattaa käydä ihan liian monta kertaa niin että tämä kyläkaupan tuki joka luotiin vanhasen ykköshallituskauden aikaan muistaakseni joo nimenomaan silloin kyllä käytännössä menettää merkityksensä kokonaan

belgia on luvannut kun se on puheenjohtajamaa nyt sitten muutaman kuukauden päästä että se aikoo tarttua oikein tosissaan tämän ratifioinnin läpiviemiseen ja sitä kautta sitten se tulisi myös meille

ja itse omalta osaltani jos olen sellaisissa tehtävissä missä voin vaikuttaa asiaan keskustan osalta pyrin tekemään niin että ne foorumit missä oppositio panee sen asiansa framille pitää harkita uudestaan

siellä koetaan työttömyyttä edelleenkin siellä koetaan vaikeuksia päästä liikkeelle

hyväksytään että sitten myöskin todella pidetään kiinni siitä että siitä automaattisesti likimain seuraava nykyajan käsite alueelliseen maanpuolustuksen idea saa sijansa siinä strategiassa mitä rakennetaan

nyt on kysymys siitä että se ei ole minun vastuullani oleva asia minä en tiedä niin tarkkaan mutta olen olettanut että se toimii tällä tavalla ja niin sen pitää herra paratkoon tämän järjestelmän toimia

vaikeuksia päästä liikkeelle aiheuttaa sekin että taakse jäänyt lama söi niitä omia pääomia niitä joita tarvittaisiin nyt kun uusiin ponnistuksiin kasvua kohti pitäisi olla edellytyksiä

se voi hyvinkin olla parlamentti tämä talo mutta se voi olla tässä talossa tuo mikä liekään auditorio tai joku muu vastaava paikka jossa ne asiat pannaan framille eikä tämä sali tässä aina ainakaan aina jos ei aitoa tällaista tilaisuutta siihen tule sellaista tilaisuutta joka vastaa parlamentarismin sitä ideaa jossa hallitus ja oppositio suurin piirtein niiden voimasuhteitten ja sen painoarvon mukaan mikä niille kuuluu ole sitä debattia keskenään käymässä

miten silloin käy

tiusanen täältä huusi

siitä taas että alueellisesta maanpuolustuksesta pidetään kiinni vahvasti seuraa että armeijan on oltava koko kansan armeija

mitä tulee vielä siihen miten julkinen valta on mukana yksittäisen kansalaisen energiaratkaisuissa tai sitten isompien yhteisöjen niin nythän me tuemme niitä investointeja mitkä merkitsevät siirtymistä esimerkiksi puhtaampaan kaukolämpöön kun se käyttää raaka aineena päästöttömiä energialähteitä

minä kuulin että itävaltakin on ratifioinut mutta itävallassa kun ei ollenkaan tykätä ydinvoimasta eikä käytetä sitä niin heidän kohdallaan ratifiointi on vähän eri juttu kuin meidän kohdalla

hallitus on erilaisin menettelyin ottanut kiinni ilmiöstä jo aikaisemmin silloin kun rakennemuutos alkoi koetella ensimmäisiä toimialoja tyyppiä metsäteollisuus

vararahoituksessa kysymys on siitä että pienten ja keskisuurten yritysten on vaikea monta kertaa päästä mukaan lähinnä tekesin rahoittamiin innovaatiohankkeisiin

ja ollakseen koko kansan armeija sen armeijan pitää olla kansan keskuudessa

eräät yleisesti ottaen niin voi kuitenkin sanoo että ne ympäristön ja luonnonsuojelun kannalta merrat on onni kun tässä taloudellisessa tilanteessa menestyneet budjettineuvotteluissa

tässä asiassa taas sillä että meidän varuskuntalaitos on organisoitunut jakaantunut maan eri osiin ollut siellä kansan keskuudessa saanut sen hyväksynnän saanut ne paikalliset päättäjät mukaan monessa on myöskin ollut monenlainen merkitys myöskin taloudellinen merkitys puolustusvoimain selviytymiselle siitä kaikesta mitä sille on uskottu

jo vuosia sitten asetettiin erillinen laaja metsäsektorin strateginen hanke jossa vahvasti mukana ovat alan elinkeinon toimijat tiede tutkimus myös valtiovallan eri ministeriöt

ja öljyntorjunta oli yksi esimerkki mitä edustaja matikainen kallström toi esille siellä meille jo veren tarvetta lisäpuomihankinnoille ja vielä yksalus tarvittaisiin saa siinä että meidän wallenius lee parvekkeeonnettomuustilanteessa suomenlahdella vastaisi emmekä me tavoitellaan elikkä mikä taas täydelle lähivuosina keskustelu

nyt arvoisa puhemies minun täytyy sanoa heti tähän perään että nyt saatan sanoa jotain sellaista mikä minun olisi pitänyt huomata silloin kun itse olin monta vuotta ministerinä ja pyydän anteeksi että en silloin sitä osannut sanoa

tämän strategisen hankkeen piirissä on yritetty löytää erityisesti metsäsektorille joka jo ennen lamaa koki kovia sellaisia ratkaisuja joilla metsäsektori lähtisi uudelleen nousuun

nyt toivonkin että kun tätä joukko osastoratkaisua tehdään siinä tarkasti ajatellaan tätä seikkaa minkä tässä toin esille sitä että armeija varuskuntinensa on eri puolilla suomea

tarvitaan toimia joilla pitää kannustaa puhtaitten raaka aineitten käyttöön myöskin rakentamisessa

mielestäni ei ehkä ihan näin selvä ikään kuin tämä epäbalanssi ollut silloin niitten vuosien aikaan koska tämä hallitusoppositio suhde oli vähän toisenlainen mutta sitä epäsuhdetta saattoi olla silloinkin

ja sen lisäksi niin te täällä puhuttiin myös se ylipäätään siitä niin kuin mikä on tavallaan se tarve nivoiselle vesiensuojelu pilaantuneiden maiden uudistaminen ja meidän sijoitussuunnitelmien toteuttaminen myös sisävesien osalta on se alue jossa tulevaisuudessa olisi merkittävää lisärahan tarvetta johon on tällä hetkellä rahoitus ei riitä sieltä voidaan varmistaa meidän sisävesien hyvä tila vuoteen kaks tarkasti mennessä ja itämeren ja hyvän tilan turvaaminen yhtä lailla

kiinnitän nyt vielä toistamiseen huomiota keuruun varuskunnan erityiseen luonteeseen erityiseen osaamiseen siellä mitä siellä on ja toisekseen jos se poistuisi siitä tehtävästä siitä maantieteellisestä paikasta missä siellä puolustusvoimat toimii niin suomen kartalle jäisi erittäin iso aukko tuohon kohtaan

enkä halua ketään puhemiestä ei niin kuiviksi kenellekään puhemiehelle erikseen kohdistaa tätä sanottavaani vaan haluan tämän asian parlamentarismin idean kannalta kuitenkin tässä yhteydessä tuoda esille

minusta olisi perin oudoksuttavaa jos lainaan erästä puhujaa jos musiikkitalon sisustusmateriaalina käytettäisiin jotain muuta kuin puuta

minusta se ei nyt ihan ole mikään kansallinen häpeä mutta ei se kyllä kovin kaukana siitä ole jos siellä jonkunlainen betoniratkaisu on se lopullinen ratkaisu jota siellä käytettäisiin

metallin suunnalta voidaan vastaavasti löytää ja tunnistaa tietyt metallin alat jotka niin kuin äsken jo vähän siihen viittasinkin ennen kaikkea ovat vientialoja kauas aasiaan

on pakko miettiä miten oppositio toimii jos aito oppositiohallitus debatti ei saa sitä sijaa ja tilaa ja tasapainoa mikä sille kuuluu

totta kai myönnän että meillä kaikilla oman maakunnan omat varuskunnat ovat tärkeässä roolissa mutta tämä erityinen peruste tämä minkä maantieteellisen jäljen se jättäisi jos keuruu poistuisi on se minun erityinen viestini paikallinen oman maakunnan näkökulmasta tullut erityinen viesti

nyt kun tämä yhdistetään osaksi tätä kehittämisavustusta ja kun kehittämisavustusten määrä on varsin pieni useimmissa ely keskuksissa nehän ovat kiintiöityjä rahoja ei niitä ole rajaton määrä ei ole rajaton piikki auki vaan se on muutama hassu miljoona täällä eteläisessä ja keskisessä suomessa keskisessäkin suomessa mistä itsekin tulen on erittäin suuri vaara että tämä raha häviää pois

niillä menee hyvin

mutta se muutaman viime vuoden aikana tapahtunut radikaali muutos jota tämä lama erittäin paljon syvensi on lähinnä siinä että monet näiden metallin vientialojen suomalaiset alihankkijat eivät laman jälkeen pysy mukana siinä roolissa mikä niillä oli vielä muutama vuosi sitten

vielä kerran sanon että se ei tarkoita sitä että yhtään sekuntia tai määrällisesti yhtään puheenvuoroa enemmän oppositio saisi saada kuin hallitusryhmät saavat mutta jotenkin balanssiin tämän asian tilan kuitenkin toivoisin saatavan

jää ja lopuksi vielä pidä saaristo siistinä pystyy näin nyt varmistamaan toimintansa viime vuotisella tasolla että ne valtionavustus säilyy samalla tasolla

en tunne yhdistyksen muuta rahoituspohjaa sen kehitystä valtion osuus säilyy samana ja olisi tärkeitä kunnat hoitaisi nämä vesi huoltoja jätehuoltovelvollisuutensa paremmin jottei yksi viisi kolmas sektori joudu paikkaamaan niitä mutta on selvää että eniten yhdistyksen toiminta saariston vesihuollossa jätehuollossaeläimen aivan korvaamatonta tällä keleistä on syytä tukea hyvin kustannustehokas

karvo täällä puhui niin nyt kun tämä lain valmistelu on vielä kesken niin tässä on erilaisia äärilaitoja

samalla annan tunnustuksen kuitenkin osalle mediaa joka osa mediasta osaa ottaa kuitenkin tämän epäsuhteen huomioon ja sitten antaa omissa arvioinneissaan palstatilaa tai aikaa ei sen perusteella kuinka paljon täällä puheenvuoroja on käytetty kuinka paljon hallitusryhmät versus sitten oppositio vaan sillä perusteella mikä on aito parlamentarismin idean mukainen asian tarkastelu jossa opposition ja hallituksen sanomaa tarkastellaan tuossa noin mitä ne sanomat ihan oikein sisällöllisesti ovat olleet